olen hyvin tarkkaan kuunnellut ministeri wallinin puheenvuoroja ja myös vastauksia ja olen havainnut että hän vastaa hyvin tarkasti vain esitettyyn kysymykseen tai kulkee hiukka reunasta läpi

sirnö

tässä suhteessa kun tämä nato keskustelu nyt sitten on teidän toimestanne aloitettu halusinpa tätä jatkaa hieman ja kysyä miksikö näin

kun ministeri wallin ei ole valitettavasti itse tässä paikalla ja uskon kuitenkin että tiedotusvälineet tätä asiaa setvivät eteenpäin niin on syytä esittää hänelle kysymys siitä miksi ministeri wallin ei ole voinut avoimesti kertoa eduskunnalle ohjanneensa puolustusvoimauudistusta

jos jostain syystä tulee tilanne että hallitus esittää nato jäsenyyttä on sen jälkeen ehdottomasti oltava kansanäänestys koska myöskään niissä tilanteissa joissa suomi olisi sotilaallisesti liittoutunut ei ole paikallaan että kansakunnan enemmistö ei ole tuon kaltaisten ratkaisujen takana

eduskunnan hyväksymän ilmasto ja energiastrategian mukaisesti maamme oman tuotantokapasiteetin tulee kattaa huipun aikainen sähkönkulutus kaikissa tilanteissa

keskustan eduskuntaryhmän puolesta haluan todeta sen että ehdottomasti kun puhutaan työperäisestä maahanmuutosta samasta työstä on maksettava sama palkka väärinkäytöksiä ei tule sallia ja kaikenkaikkinen työvoimakeinottelu on laitonta eikä sitä tule hyväksyä missään muodossa

valtiovarainvaliokunta valmistelee parhaillaan ensi vuoden talousarviota ja tähän liittyen herra pääministeri kuin myös työministeri saanko hetken huomionne

kuten on todettu tähän kuuluu ilman muuta silloin energiapolitiikan luotettavuus ja huoltovarmuus ja kyllä sillä on myös merkitystä että me itse tuotamme mahdollisimman paljon suomalaista energiaa sähköä tässä tapauksessa ja sitä kautta luomme myös sitten työtilaisuuksia ja mahdollisuuksia

sama pätee myös rikollisuuteen mitä alalla ilmenee

mutta herra pääministeri valtiovarainvaliokunta valmistelee ensi vuoden talousarviota

jos ministeri olisi kertonut alun perin sen että ilman muuta meillä pitää olla myös ruotsinkielistä koulutusta pois vai missä ei enää tässä puolustusvoimissa ja hän on omalta osaltaan ollut vaikkapa dragsvikin kohdalla ohjaamassa puolustusvoimia tekemään sen kaltaisen pohjaesityksen että tuo dragsvik sitten säilyy niin tätä keskustelua ei eduskunnassa olisi käyty ollenkaan

kestävyysvaje ja siihen liittyvä hallitusohjelmankin perälautamaininta aiheuttavat varmasti sen että ensi vuoden talousarvio joudutaan jossain vaiheessa avaamaan

minäkään en ole mikään ydinvoiman innokas kannattaja mutta kyllä minä tulen menettelemään tässä asiassa samalla lailla kuin aikaisemminkin tätä päätöstä tehtäessä eli tulen kannattamaan fennovoiman luvan myöntämistä

eli kyllä ministerin velvollisuus on vastata muuhunkin kuin mitä ehkä just jossakin yhteydessä satutaan eksaktisti kysymään ja avata koko kokonaisuus ja tässä suhteessa on ihan ilman muuta selvää ja ilmeistä että eduskuntaa on harhautettu

siksi voinkin mainita että esimerkiksi leppävirralla itä suomen jätteenpolttolaitos tulee olemaan yksi sellainen tuottaa kaukolämmön tulevaisuudessa varkauteen

mitä salaista siinä ainakaan sen jälkeen on kun on tuotu eteen ne päätökset joilla puolustusvoimauudistusta sitten eduskunnassakin on käsitelty

arvoisa herra puhemies

arvoisa rouva puhemies

manninen sanoi tuossa aiemmin ettei täällä valkoista kaulusta löydy itse asiassa yhdeltäkään hallitukselta

jos ei olisi tehty elintarvikkeiden arvonlisäveron alentamista jota te sosialidemokraatit vastustitte kotitalousvähennystä ja muita veroratkaisuja taloustilanne ja työllisyystilanne olisivat tällä hetkellä varmasti paljon huonommat

tähän tietysti sisältyy sitten myös kysymys kun nykyisen hallituksen henki näyttää olevan keskittäminen toimipisteiden karsinta eriarvoistaminen ja epätietoisuuden luonti johtaako tämä siihen että ammattikorkeakouluissa rahoituksen kiristymisen myötä epävarmuus lisääntyy

hyvin usein kuulee puhuttavan siitäkin että maakuntiakin tulisi yhdistää ja näin ollen vaikkapa savo karjalan vaalipiirin puitteissa tehtyjä uudistuksia toteuttaa myös sitten ammatillisen ja ammattikorkeakouluopetuksen puitteissa

vaikka tarkoituksena on lisätä ammattikorkeakoulujen itsenäisyyttä eli autonomiaa ja joustavoittaa toimintaa vaikuttaa todellinen valta ja keskeisin ohjaus menevän ministeriöön ja hallitukselle eli ruuvia kiristetään ohjaustoimilupien myöntämisen kautta

arvoisa herra puhemies

suomalaisille yrityksille kuuluu suurin kiitos siitä että tämän taantuman ja lamankin aikana he pystyvät kuitenkin pitämään niin paljon työvoimaa itsellään

jokainen työntekijä joka on ollut yrityksessä on myös yrityksen pääoma nyt näitä vuosia varten jolloinka työvoimapula on taas hyvin helposti edessä

nyt on kuitenkin aika mielenkiintoista että jos yritysverotusta ja verotusta ylipäätänsäkin lähdettäisiin merkittävästi kiristämään niin kyllä tämä veisi myös meidän kasvultamme tällä hetkellä pohjaa pois

en osaa ottaa hyvää esimerkkiä mutta sanonpa vaan että jos hunnit vaikka hyökkäisivät suomeen ja muuta keinoa ei olisi kuin liittoutuminen niin kyllähän hallitus silloin sen esityksen varmasti pikavauhtia toisi ja hoitaisi ja eduskuntakin sen varmaan vielä siunaisi jos ennättäisi siinä tilanteessa

mielelläni kuulisin myös valtiovarainministeriltä ministeriön arviota siitä mitä täälläkin kysyttiin miten myös meidän kestävyysvajekehitys ja velkakehitys tällä vuosikymmenellä pidemmän päälle kun mennään tulee sitten kaiken kaikkiaan kehittymään

hallituksen tulisikin kohtuullistaa leikkauksia esimerkiksi perua indeksikorotusten jäädyttämiset

jokaisessa energiamuodossa on ilman muuta myös riskinsä ja vaaransa ja se on totta että ydinvoiman suhteen näitä on tapahtunut ja ne näkyvät tänäkin päivänä

talousvaliokunta on mielestäni tehnyt hyvää työtä tämän asian käsittelyssä ja mielestäni nyt tämä luvan täydennys fennovoiman ydinvoimalaitoksen rakentamisen periaateluvasta on helpompi kuin silloin yli neljä vuotta sitten tehty ratkaisu

siksi minä myös omassa puheenvuorossani halusin painottaa sitä että me tarvitsemme näitä selontekoja jatkossakin tänne jotta myös eduskunta pystyy sitä keskustelua käymään

tällä kuitenkin tarkastellaan kokonaisuudessaan meidän energiantuotantoa pystytään nostamaan kotimaassa tuotetun energian osuutta ja sen on ykköskysymys oltava pidemmässäkin tähtäyksessä ja juoksussa

on äärimmäisen tärkeää että kansanvallan ylimpänä käyttäjänä eduskunnalla on viime kädessä se ratkaisuvalta myös kansanäänestysten jälkeen mihinkä suuntaan mahdollisesti mennään

se on demokratiaa ja sitä minä haluan kunnioittaa

tämä tukee työllisyyttä ja on monellakin tavoin suomen kannalta edullinen ja hyvä asia eikä eduskunta viimeksikään hirveästi pohtinut sitä kuka toimii sitten rakentajana

siinä mielessä tässä perusnäkemyksessä meillä on selkeästi ihan yhteneväisiä suuntia

herra puhemies

tällä tavoin asia hoidettuna se ei tietysti teknisestikään ole mahdollista mutta jos on kyse poliittisesta keskustelualoitteesta niin se on toinen asia

mutta edelleenkin sanon että mielipidetiedustelut edustavat tänä päivänä samaa kantaa kuin tämä teidän aloitteenne

siksi toisekseen nämä mielipidetiedustelut nekin oikeasti näyttävät jotakin suuntaa myös kansakunnan syvimmistä ajatuksista sotilaallisissa kysymyksissä

onko työnteko opintojen ohessa enää mahdollista

arvoisa herra puhemies

johtaako pisteiden metsästys ja pelko rahoituksen vähenemisestä vaatimustason laskuun eli opintopisteitä annetaan entistä löysemmin jottei oman työpaikan rahoitus ole vaarassa

lakialoitteessani esitän säädettäväksi lain eta maiden ulkopuolelta tulevien tahojen toiminnan sääntelystä ja rajoituksista kiinteistöjen hankintaan ja vuokraukseen suomessa

kriteeri vertailee vain ammattikorkeakouluja keskenään ei huomioi koulutusalakohtaisia eroja ja tarpeita

koska nähtävissä on lisääntyvää kiinnostusta suomalaiseen kiinteistönomistukseen on mielestäni tarpeen määritellä lainsäädännön keinoin kiinteistöjen hankinnan ja niiden käytön pelisäännöt

ihan tähän loppuun vielä

esimerkiksi pohjois savossa toimivalla savonia ammattikorkeakoululla on vahva painotus tekniikan opetukseen koska alueella tai lähettyvillä ei ole yliopistotasoista tekniikan koulutusta

myös savossa pystytään näillä lisäyksillä korjaamaan ensi vuonna esimerkiksi joukkoliikenteeseen kohdistuvia paineita

arvoisa puhemies

tässä on eduskunnalla ja suomella pohtimista koska on äärimmäisen tärkeää että meillä ammattikorkeakoulutus pystytään laadukkaana turvaamaan tulevaisuudessakin

nyt nämä kiinteistöhankinnat ovat koko ajan kasvussa ja siksi on hyvä varautua mahdollisiin ongelmiin ennen kuin niitä alkaa nykyistä laajemmassa mitassa esiintyä

aika paljon kysymysmerkkejä edelleenkin asian tiimoilta on ja siihen liittyy myös onko osakeyhtiömuoto oikea ja kuinka ratkaistaan sitten tämä tärkeä opiskelijoiden terveydenhuoltotilanne

julkisuudessa esiintyneet ongelmat ovat koskeneet lähes pääasiassa venäläistahojen kiinteistöhankintoja

se miksi juuri venäläisten osuudesta puhutaan johtuu yksinkertaisesti siitä että he ovat suurin ryhmä ulkomaalaisia kiinteistön ostajia

kun täällä sanotaan että voi olla ylpeä siitä että hallitus ei ole kajonnut sosiaaliturvaan ja leikannut sieltä niin kyllähän se leikkaa sitä kautta kun kuntien valtionosuuksia supistetaan kunnat joutuvat kiristämään verotusta tekemään leikkauspäätöksiä vaikka omaishoidon tukeen velkaantuvat

tarkoitus on ainoastaan selkeyttää pelin sääntöjä ja huolehtia siitä että ulkomaalaisen hankkimaa kiinteistöä käytetään aiottuun tarkoitukseen ja yhteiskunnalliset velvoitteet kuten verot ja maksut tulevat asianmukaisesti hoidetuiksi

lakialoitteessa ei sinällään kielletä kiinteistön myyntiä

siksi minä kysyn että kuinka paljon teitä koskettaa muun muassa sellainen asia että homekoulun vieressä on työttömiä rakennusmiehiä jotka katsovat koulua ja miettivät että mitenhän tuota pääsisi korjaamaan

jotenkin ymmärrän kyllä nyt edellisten hallitusten tilannetta huomattavasti paremmin kun entiset hallituspuolueet ovat täällä täysin käsijarru päällä

hallitus korostaa aivan oikein pääministerin ilmoituksessa pankkien ja sijoittajien vastuuta

ei siinä riitä meillä valiokunnan tai eduskunnan lausumat vaan tarvitaan konkreettista rahaa tarvitaan konkreettisia päätöksiä niin että ne vaikuttavat nyt eivätkä vasta vuoden päästä tai kahden vuoden päästä

sosialidemokraatit esittävät pankkiveroa

pääministeri katainen se arvio että tarkastellaan myös valtion velkaantumisen taittumista vasta ensi keväänä kyllä sitä pitää tehdä nyt tässä hetkessä

herranen aika

kiinteistön vuokraus on hyvä vaihtoehto niin asumiseen vapaa ajan tarkoituksiin kuin yritystoimintaankin ja onhan se myös ostamista huomattavasti edullisempi tapa

tässä mielessä kyllä tämä vastuu on hyvin monisyinen kysymys

hallitus sitä toteuttaa

pyytäisin kyllä myös että valtiovarainministeri katainen voisi arvioida sitä mikä on suomen talouden kantokyky missä kaikessa me voimme olla mukana

lisäksi ulkomaalaisten hankkimat kiinteistöt ovat monessa tapauksessa kooltaan suuria ja sijaitsevat usein luonto ja muilta arvoiltaan merkittävissä paikoissa

se on myös kansallinen etu

tupakoinnin kieltäminen ravintoloissa ja rajoittaminen julkisilla paikoilla on varmasti yksi niitä eduskunnan konkreettisia päätöksiä joilla tupakointia on pystytty ehkäisemään

uusien asukkaiden saanti ja mahdollinen lähinnä vapaa ajan viettoon liittyvän yritystoiminnan tulo paikkakunnalle sekä helpotus talousongelmiin eivät ole mielestäni perusteltuja syitä

jopa tupakoitsijat ovat antaneet siitä kiitosta

katson että enemmältikin pitää katsoa sitä kuinka kaupan elinkeinotoimen siis kioskien huoltoasemien ja muiden puitteissa voidaan tuota vastuuta sälyttää myyjille ja niille kauppaketjuille jotka tupakkatuotteita myyvät jos vaihtoehtoisesti ajatellaan yksittäistä myyjää ja hänen aika korkeaa kriminalisointiansa tupakan myynnistä